mikä uskottavuus pääministeri teidän mielestänne teidän puheellanne on

arvoisa puhemies

kulttuuri ei saa olla pelkästään jotain mitä me passiivisena kulutamme vaan työn kulttuurin hyväksi kulttuurituotannon kulttuuripalveluitten parissa täytyy olla mahdollisimman paljon sitä että se kannustaa meitä osallistumaan ja tekemään myös itse erityisesti kunnissa ja kaupungeissa

mutta moni ei ole tehnyt sitä pelkästään vahingossa vaan sen takia että jokin tuiki tärkeä tilan toiminnan kannalta oleellinen työ kylvöt tai rehun korjuu on vienyt viljelijän työtunnit ympäri vuorokauden ja on ajateltu että sitten kun työt on tehty palataan papereihin ja seuraukset voivat olla näin kohtalokkaat

sen sijaan nuorisokulttuuri jää aika vähälle huomiolle vaikka sen vaikutus otetaan nyt vaikka populaarimusiikki elokuvat meidän persoonallisuuteemme ja identiteettiimme näkyy helposti läpi koko aikuisiän eli ne vaikutteet jotka on nuorena imetty varmasti näkyvät tässäkin salissa

jokainen voi tunnistaa itsestään ja ympäriltään niitä asioita jotka omasta nuorisokulttuuristamme vaikuttavat meidän pukeutumiseemme asenteisiimme käytökseemme jopa arvoihimme

kiitos arvoisa puhemies

ja kiitoksia edustajille laveasta keskustelusta joka hieman meni tämän lakiesityksen ohi mutta se on hienoa että suomalaisesta ruoasta ja sen tuotannosta ja tuottajista viljelijöistä puhutaan

eli suhteita täytyy hoitaa mutta todellakin tämä pakotepäätös on sitten euroopan unionin päätös sitä ei maatalousministeri päätä mutta toki on hyvä pitää suhteet kunnossa naapuriin

maksatusrytmistä myös oli tässä puhetta ja nyt aika pitkälti probleemit liittyivät siihen että tämä tukikausi vaihtui ja nyt itse asiassa tänä syksynä on hieman pystytty kirimään sitä maksatusohjelmaa kiinni mutta maksuvalmiusongelmissa kamppaileville viljelijöille jokainen euro olisi tuiki tärkeä saada ajallaan ja sen takia tätä työtä täytyy tulevana vuonna jatkaa

tämä antaa mahdollisuuden tietysti siihen että tuottajaorganisaation sisällä yhdessä tuottajat voivat myös siihen hintapuoleen vaikuttaa mutta se ei tarkoita suinkaan sitä että se hinta kuluttajille nousisi vaan tämä tuottajaorganisaatio voi sillä keskinäisellä yhteistyöllään myös taata tasaisen tarjonnan paremman ja edullisemman toimitusketjun asiakkaalle jolloin sen elintarvikeketjun kustannuksia kaiken kaikkiaan pystymään saamaan alas kasvattamalla volyymiä ja lisäämällä tarjonnan tasaisuutta

ympäristövastuudirektiivin täytäntöönpano nyt vahvistettavilla lainsäädännöillä on ollut erittäin vaikea ja iso hankala kokonaisuus

valiokunnan puheenjohtaja esitteli tämän lakipaketin perusteellisesti ja koska kyseessä oli valiokunnan yksimielinen kanta ja mitään muutoksia hallituksen esitykseen ei tehty ei ole varmaan tarpeen lähteä yksityiskohtaisesti uudelleen käymään tätä asiaa läpi

toisaalta sitä saatetaan kulttuuripolitiikassa vähätellä että se on jotain semmoista mikä ei nyt oikeastaan ole semmoista korkeata ja hyvää ja oikeaa kulttuuria mutta sitten kun joku nuorisokulttuurin toimija olkoonpa se nyt vaikka joku suomalainen yhtye lyö itsensä läpi ja alkaa tehdä bisnestä niin sen jälkeen sitten kumarrellaan ja ollaan tyytyväisiä että näin tämä kulttuurivienti nyt sitten tuo euroja tänne meidän kansantalouteemme

täytyy vaan todeta että asian valmistelu toki kesti vähän turhan kauan ja komissio joutui jo ympäristöministeriötä ja suomea moneen kertaan hoputtamaan mutta ilmeisesti tuo aika kannatti käyttää koska eduskunnan mielestä lopputulema oli juuri oikea

ja jos vielä tuottajaorganisaation jäsenet sopivat yhteisesti tietyistä laatutavoitteista ja näin niin sillä voidaan saada sitten lisäarvoa markkinoille

oikeastaan tuo kaupallisuus olkoon sitten musiikkiteollisuudesta vaateteollisuudesta peliteollisuudesta ja muusta viihdebisneksestä kyse elää sitä omaa elämäänsä hyvin pitkälti riippumatta siitä mitä me esimerkiksi täällä eduskunnassa nyt sitten puhumme tai minkälaisia selontekoja kirjoittelemme

suomessa on paljon viljelijöitten yhteistyörenkaita jotka ovat näin toimineet eri aloilla vaikka eivät olisi tätä virallista markkinaorganisaatiostatusta hakeneetkaan

tällä pannaan direktiivi täysimääräisesti täytäntöön mutta ei myöskään sitten lähdetä liiallisen hankalaksi tekemään lainsäädännön täytäntöönpanoa

no sitten tämä suhde hankintalakiin

muutama poiminta asiasta kuitenkin

toki tietysti yhteenliittymillä on parempi mahdollisuus tarjota tuotteitaan mutta oikeastaan se tärkein juttu täällä hankintalaissa on se minkä useat edustajat kuvasivat että kun meillä kuitenkin on tämä kriteeristö ja standardi erityisesti kotieläintuotannossa monella tapaa korkeampi kuin euroopassa se ei tarkoita sitä etteikö sitä pitäisi edelleen kehittää mutta se on joka tapauksessa jo nyt korkeampi niin näitten suomalaisten tai pohjoismaisten kriteerien mukaan pitäisi myös pystyä silloin ne kilpailutukset hoitamaan jotta varmistettaisiin se että se ruoka mitä suomessa lapsille ja nuorille kouluissa ja päiväkodeissa syötetään tai mistä tehdään ateriat sairaaloissa ja vanhainkodeissa ihmisille täyttäisi ne korkeat vaatimukset mitä koko eduskunta täällä peräänkuuluttaa

nuo direktiivin tarkoittamat vahingot ovat siis hyvin merkittäviä ja itse asiassa valiokunnan käsittelyn aikana tuli tämmöinen ajatus että tällä lainsäädännöllä pitää olla nimenomaan semmoinen ennalta ehkäisevä vaikutus joka muistuttaa toimijoille että vakavissa tilanteissa sitten tuo korjausvelvollisuus voi tulla hyvinkin kalliiksi

tämmöinen nuorisokulttuuri tuottaa myös alakulttuureita erilaisine lieveilmiöineen ja emme me niitä pysty torjumaan emmekä paljon niihin vaikuttamaan mutta toki siihen minkä kaltaisia vaikutteita minkä kaltaista nuorisokulttuuria on mihin lapsemme ja nuoremme ohjautuvat voidaan vaikuttaa sillä tavalla että osoitetaan nuorille välittämistä ja tehdään myös kulttuurityötä ei pelkästään lasten vaan myös nuorten parissa ja tarjotaan erilaisia vaihtoehtoja ja opetetaan nuoria itsenäiseen ajatteluun ja ohjataan myös erilaisten kulttuuriharrasteitten pariin

uutena piirteenä meidän lainsäädäntöömme tulee nyt tuo luontovahingon määritelmä joka koskee luontotyyppejä sekä lajeja

arvoisa puhemies

luontotyyppien osalta lainsäädännön velvoitteet pystytään panemaan toimeen siten että nykyinen natura verkko on riittävä

silloinhan vasta tämä homma toimii kun meillä tuotanto ja kulutus pelaavat samoilla säännöillä ja siinä välittäjänä on tämä hankintalain oikea käyttö

kulttuuri voi tulevaisuudessa olla paljon suurempi työllistäjä kuin se on tänään ja senpä takia kulttuuriyrittäjyyteen tulee kannustaa

sen ulkopuolellakin toki esiintyy näitä suojeltuja luontotyyppejä mutta ei niin merkittävässä määrin että niihin kohdistuvan uhkan voitaisiin katsoa olevan merkittävä näitten luontotyyppien suojelun kannalta

sieltä liitteistä löytyy puolenkymmentä lajia ainakin joilla on niin merkittäviä esiintymiä naturan ulkopuolella tai paikallisesti suppeasti selkeästi rajattuja osapopulaatioita että niihin kohdistunut yksittäinenkin vahinko voi olla lajin suotuisan suojelutason kannalta merkittävä

ehkä myös tämä tuottajaorganisaatiopuoli voi ajatellaan nyt vaikka lihaa lihajalosteita sillä suuremmalla yhteisellä tuotannolla saavuttaa uusia markkinakanavia ja uusia tuottajia

niinpä tältä osin sitten lainsäädännössä tätä direktiiviä tulkitaan laajasti

se koskee siis kaikkia mahdollisia esiintymisalueita joitten vahingoittaminen voi olla merkittävä uhka lajin tulevaisuudelle

jos meillä on viljantuottajaorganisaatio joka pystyy itse myös ulkomailta hakemaan asiakkaita ja saamaan tarjouksia huomattavalle viljaerälle niin kyllä sillä on ilman muuta vaikutusta siihen kotimaan viljan hintatasoon

ei odoteta tältä ihmeitä mutta tämä on askel oikeaan suuntaan että tuottajat pystyvät paremmin markkinoilla toimimaan ja usein se voi olla myös kuluttajan etu niin laadun kuin saatavuuden näkökulmasta

valiokunnan jäseniä voi kiittää rakentavasta työskentelystä varmaan tässä

saimaannorpalle tästä nyt ei tullut vieläkään semmoista lopullista pelastusta

siihen keskeiseen uhkaan minkä vapaa ajankalastus aiheuttaa ei tällä lainsäädännöllä pystytä oikeastaan puuttumaan vaan on sitten muun lainsäädännön ja asetusten asia varmistaa suomen uhanalaisimman eläinlajin tulevaisuus

edustaja

edustaja

arvoisa puhemies

ottakaa joku vastuu kokonaisuudesta tällä tavalla

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

voi yhtyä tässä ed

pulliaisen aloitteellisuuteen jos ei nyt merkeistä niin ainakin suurista kiitoksista valiokuntaneuvokselle jonka lainsäädännön tuntemus oli valiokunnan suurena apuna tätä pakettia pureskeltaessa

saimaannorppakysymyksestä mikä nyt tässä kaikin puolin on akuutti meillä ehkä oli joitain odotuksia valiokunnassa että tästä nyt sitten olisi tullut työkalua minkä nojalla joillekin merkittävimmille alueille olisi pystytty rajauksia vaikkapa tekemään

mitään suurta poliittista draamaa tästä keskustelusta ei tule koska niin yksimielisesti ymmärretään tuon kotimaisen korkealaatuisen ruuan merkitys

mutta koska lainsäädäntö lähtee siitä että ammatillisen toiminnan ja tämmöisen tuottamuksellisuuden täytyy olla vahingon takana niin aivan niin kuin täällä on jo useampaan kertaan todettu sitä norpalle suurinta uhkaa aiheuttavaa vapaa ajankalastusta tällä lainsäädännöllä ei siis pystytä suitsimaan

mutta sitäkin suuremmassa arvossa täytyy pitää sitä että ministeri jaksaa näitä puheita täällä kuunnella ja sen tavallaan yksimielisen tuen minkä tämä sali antaa ruokapolitiikan jatkuvuudelle ottaa tietenkin vastaan

mutta yhtä kaikki jos tahto on se että saimaannorppa säilyy tulevaisuudessakin se on pelkästään suomalaisten vastuulla niin varmasti hyvä hallitus keksii sitten juuri ne oikeat lääkkeet ja oikeanlaiset toimenpiteet millä se tavoite saadaan ettei mene pelkästään sellaiseksi kikkailuksi tai keskusteluksi ovatko toimet nyt oikeita tai vääriä

pari yksityiskohtaa

tavallaan se esimerkillinen työ mitä sillä puolella on tehty siinä että tuottajat ovat ottaneet entistä enemmin sen jatkojalostuksen ja markkinat ja yhteyden suoraan kuluttajiin on helpottanut ja parantanut tilannetta

tavoite on se tärkein eli norpan säilyminen

eihän se ruusuinen se tilanne ole edelleenkään mutta siinä on jotain semmoista esimerkillistä ja tähän aikaan sopivaa ja täytyy nostaa hattua sille kovalle työlle jota tuolla porotalouden puolella on tässä kohtaa tehty

rouva puhemies

edustaja heinäluoman puheenvuoro oli hyvä ja kalmari vielä summasi sen yhteen että yleensä jos halpaa ruokaa on tarjolla silloin poljetaan joko eläinten ihmisten tai ympäristön oikeuksia ja useimmiten aika useasti kaikkia näistä yhtä aikaa

siellä todetaan että markkinakysyntä luoneepi pohjaa sille luomuruuan kasvavalle tuotannolle ja käytölle

sen takia on hyvä että meillä suomessa nämä standardit ovat korkeita ja ne täytyy korkeina pitää ja toivottavasti pystytään tässä kilpailussa todellakin vaatimaan entistä paremmin suomalaisten standardien mukaista ruokaa

tuottavuusvertailussa teolliseen viljelyyn siinä ei kovin suuria eroja loppujen lopuksi sitten ole silloin kun nykyaikaista luomutuotantoa harjoitetaan mutta huoltovarmuus ja ympäristönäkökulmat sitten painavat luomutuotannon puolesta

totta onkin että se että biologista typen sidontaa hyödyntäen tämmöinen typpilannoiteriippuvuus vähenee maan luontainen kasvukyky paranee

budjettikeskustelussa sitä satunnaisesti seuraavien ihmisten mielestä voi olla ihmettelyä onko tässä tolkun häivää

ravinnetaseessa luomutiloilla päästään helposti tehokkaampaan ravinteitten hyötykäyttöön kuin tavanomaisilla tiloilla ja toki myös maaseutuympäristön monimuotoisuuteen yleensä luomulla on positiivisia vaikutuksia

hallituspuolueitten pitkin viikkoa esittämät väitteet keskustan vaihtoehtoa kohtaan ovat hämmentäviä

hallituspuolueitten edustajat eivät näköjään tunne eduskunnan työjärjestystä

myös ministerin mainitsema julkisen sektorin tai julkisten keittiöiden vetovastuu tässä luomuruuan miksei myös lähiruuan eteenpäinviennissä on merkittävä

me olemme esittäneet lakimuutoksissa omaishoidon tuen maksun siirtoa kelalle ja myös omaishoidon tuen verottomuutta

juuri silloin jos pystytään saamaan kuluttaja ja tuottaja kohtaamaan toisensa ilman turhia välikäsiä molemmat useimmiten hyötyvät

moni on ihmetellyt sitä miksi luomuruoka ei suomessa ole tehnyt samanlaista läpimurtoa ja markkinaosuutta tuolla kaupoissa kuin esimerkiksi muualla läntisessä euroopassa

mutta se on myös tavattoman työlästä koska silloin puhutaan pienistä toimituseristä helposti vaikeasta jakelusta kuka hakee mistä ja mitä ja silloin tarvitaan ehkä tätä tuottajien yhteistoimintaa jotta pystytään järkevällä tavalla pysyvään tuotantojärjestelmään ja jakeluun ja parhaassa tapauksessa molemmat hyötyvät

mutta jos nämä lakiesitykset on käsitelty täällä eduskunnan salissa loppuun ja hallitusryhmät ovat hyvät esityksemme äänestäneet nurin emme voi eduskunnan työjärjestyksen mukaan enää tehdä niihin määrärahalisäyksiä

yksi selitys sille on ihan tämä meidän väestötiheytemme eli käytännössä luomuun erikoistuneelle kaupalle ei ole sijaa kuin ihan muutamassa suurimmassa kaupungissa

kun mennään tiheämmin asuttuihin paikkoihin niin sieltä helposti löytyy sitten se luomukuluttajien kriittinen massa

silloin kun se kuluttaja on suoraan tuottajan kanssa tekemisissä niin se voi mennä vaikka sinne tilalle katsomaan missä oloissa eläimet siellä ovat ja tämä on hyvä

eli meillä luomu on joutunut sitä omaa asemaansa etsimään sitten tuolla markettien ja ketjujen seassa ja sieltä toki oman osansa löytänyt

mutta valtaosa suomalaisesta maataloudesta tietenkin se volyymi toimii nyt tällä hetkellä muuta kautta ja myös tänne isojen ketjujen kautta tapahtuviin virtoihin toivottavasti tämä mahdollisuus tuottajaorganisaatioitten perustamisesta tuo sitten sitä neuvotteluvoimaa tai niitä vaihtoehtoisia vientimarkkinoita mitä esimerkiksi edustaja myller peräänkuulutti

oikeastaan se ajatus jonka haluaisin teidän arvoisat kollegat ja ministeri anttila mieliinne jättää on se että kyllä meillä on nyt myös tässä luomun edistämisessä pohdinnan paikka

eli parhaimmillaan yhteistoiminta mahdollistaa suoramyynnin ja verkkomarkkinoinnin järkevän hoitamisen tai tuotantoketjun tehostumisen tai sitten markkinoilta saatavan hinnan paranemisen sen yhteistoiminnan myötä

keskustelu päättyi

niin monessa muussa kohtaa koko yhteiskunnassa puhutaan ilmastoasioista uusiutuvasta energiasta ja tämä puoli luomutuotannossa on jäänyt turhan vähälle huomiolle

tarkoitan nyt sitä että kun tavanomaisessa viljelyssä kuitenkin siihen keinolannoitepanokseen pitkälti nojaa tuo tuotanto ja valitettavan usein se keinolannoite tuotetaan fossiilisella energialla tai sitten maakaasua raaka aineena käyttäen niin luomutuotannossa se lannoitetehdas on uusiutuvalla aurinkoenergialla pellon pinnalla typpeä sitova apila tai joku muu palkokasvikasvusto

koetan olla tiivis tässä luonnonsuojelulain muuttamisessa

eli luomutuotanto tässä mielessä tuotantopanosten osalta nojaa uusiutuvaan energiaan siinä missä teollinen maatalous valitettavan pitkälti fossiiliseen

tämä on semmoinen peruste että kun kaikkialla nyt pyritään päästöjen vähennykseen niin myös tässä ruokaketjussa kannattaisi tämä tuotantopanospää ottaa mietintään

eli vaikka meillä koko suomi siirtyisi luomuun niin se tuotantopanosmuutos ei näy maatalouden päästövähennyksinä

tämä tekee tästä pulmallisen että automaattisesti ilmastopoliittiset toimet eivät ohjaa maataloutta luomun suuntaan vaan se tarvitsee erillisen poliittisen päätöksen joka on kylläkin hyvin ilmastopoliittisesti ja ympäristöpoliittisesti perusteltavissa

ensi vuonna eduskunnan tietopalvelua vielä vahvistetaan

edelleen liito oravan lisääntymis ja levähdyspaikat on yhtä hyvin suojeltu kuin aiemminkin mutta nyt ely keskuksilta ei enää edellytetä että hallintopäätös tehdään jokaisesta esiintymispaikasta

mutta kysynpä nyt muutaman kerran edustaja viitaselta

miksi esitätte väitteitä

jos tullaan semmoiseen hankalaan tilanteeseen että vaikka metsäammattilaiset ovat tätä kymmenen vuotta tehneet tulee kohde missä ei oikein tiedetä miten toimittaisiin niin ely keskuksen puoleen voi kääntyä mutta se ei ole semmoinen automaatti että aina täytyy tulla ely keskuksesta rajaaja ja sitten tehdään hallintopäätöksiä

jälleen poistetaan byrokratiaa säästetään veronmaksajien rahoja

tämän kysyisin vielä kerran mutta koska olen ystävällinen ihminen otan sinua mielihyvin kädestä kiinni ja mennään yhdessä laskemaan

ministeri maria guzenina richardson kritisoi sitä että jossain päin suomea keskustalaiset päättäjät ovat ajaneet kotikuntansa asioita

me keskustassa luotamme paikallisiin päättäjiin ja heidän tekemiinsä ratkaisuihin ja nämä keskustalaiset päättäjät ovat päättäneet myös lukuisista kuntaliitoksista suomessa viime vuosien aikana

kysyimme hallitukselta pystyykö se varmistamaan sosiaali ja terveyspalvelut tulevaisuudessa suomalaisille

teidän hallitusryhmienne edustajien puheenvuoroissa olette keskittyneet kritisoimaan keskustan esittämää mallia esittämään siitä virheellisiä väittämiä kun teillä ei ole omaa mallia vaikka sitä suomalaiset odottavat

arvoisa puhemies

edustaja leppä otti aivan oikean asian esille eli niille jotka julkisia ruokahankintoja tekevät täytyy saada lisää tietoa siitä miten pystytään vaatimaan meillä noudatettavan tuotantotavan mukaisia tuotteita

ja sdp teidän päättämättömyytenne juuri johtaa siihen että kunnat joutuvat jopa ostamaan koko sosiaali ja terveyspalvelut ulkopuolelta yrityksiltä

yrittäkää edes saada sopu aikaan suomalaisten parhaaksi

metsätaloudesta moni puhui

tuo tutkimuksen vahvistaminen pyrin saamaan efin rahoituksen vakaammalle pohjalle ensi vuoden aikana että se ei ole pelkästään eduskunnan varassa aina

edustaja hakkaraisen heittoon siitä olisiko erityisen vaikeissa oloissa sitten vielä jotain kannusteita en pysty vielä vastaamaan

mutta äsken ministeri esitti hyvän kysymyksen siitä pitäisikö siirtyä huoneistokohtaiseen lämpimän veden tai yleensä käyttöveden mittaukseen ja eduskunta lähes kuorossa vastasi että pitäisi joten tämä lienee selvä saate